reilu kuukausi sitten olin sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puolesta vastaanottamassa palomiesten lähetystöä

minun on pakko korjata puheenjohtaja edustaja tiilikaisen viittausta näihin koulutuspaikkojen vähennyksiin ja leikkauksiin

korjaavat toimet ovat sitä vaikuttavampia mitä aiemmin ne aloitetaan

se oli siinä mielessä tärkeä lähetystö ja kuuleminen koska heillä oli esitettävänä tuoretta uutta tutkimustietoa palomiehistä heidän terveydestään vastuullisesta työstään ja tästä tilanteesta jota hetki sitten myöskin lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja mikko kuoppa esitteli

ja ministeri kuustosen ja sitten ilmestyi jo arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllä valtiovarainministerin on pakko tietää se että valtion taloutta kuitenkin hoidetaan toisella tavalla kuin yksittäistä kotitaloutta

tänään viimeksi iltapäivällä kun oli sivistyspoliittisen ministerivaliokunnan kokous ja käytiin lähetekeskustelua uuden lukiolain kehittämisen suhteen yksi keskeinen yhteinen näkemys oli se että myöskin lukiossa tarvitaan vahvempaa yksilöllistä henkilökohtaista opinto ohjausta

tämä on varhaiskasvatuksen johon lakiuudistuksen myötä on lisätty nimenomaan pedagogista sisältöä suuri tehtävä yhteiskunnassa

ehkä työministeri ihalainen voi vastata tähän kolmen päivän koulutus asiaan

kyllä tässä täytyy nyt todeta osin työministerin aika vaisun puheenvuoronkin pohjalta että tämä hallitus nyt ei ole työttömän ystävä ei se ole sitä myöskään nuorten työttömien kohdalta

arvoisa puhemies

en oikein nyt ymmärtänyt arvostamani edustaja kerolan näkemystä siitä että koulutuspolitiikkaa tehtäisiin jollekin yhdelle puolueelle

ei mitenkään näin

tämä tutkimus jota meille selvitettiin koski paljolti helsingin pelastuslaitoksen tilannetta ja aivan niin kuin tässä ed

tämä hallitus tekee vastuullista koulutus ja sivistyspolitiikkaa

nämä päätökset mitä hallitus on tehnyt niistä kaikista olennaisista on sovittu hallitusohjelmaneuvotteluissa tai muuten sovittu yhteisesti

on pakko sanoa ääneen se että tässä hallituksen politiikassa on selvä ideologinen painotus

arvoisa puhemies

ja kun olen sanonut että olen lapin ystävä olen suomen ystävä niin tiedättekö paljonko lapissa on näitä aloituspaikkoja suhteessa ikäluokkaan

te olette ohentamassa valtionhallintoa

nyt on olennaista se että ei tapahdu yhteiskunnan kahtiajakautumista vielä enempää ja sen takia on välttämätöntä kohdentaa myöskin ostovoimaa pientä työ tai muuta eläkettä saaville

näin on

ministeri totesi että näillä rahoilla tämä aktivointiaste tulee merkittävästi laskemaan ja erityisen ikävää ja yhteiskunnallisesti kallista tulee olemaan se että vaikka nuorille on näitä toimenpiteitä lisätty niin niiden taso ei ole ollenkaan riittävän kunnianhimoinen kun joka viides nuori on työttömänä tällä hetkellä

edustaja puumala kuuluu näihin edustajiin jotka ovat erittäin osaavia ja järkeviä miehiä kun keskustellaan tuolla kuppilassa mutta sitten kun tullaan tänne istuntosaliin rupeaa tulemaan niin löysää tarinaa

josko sitten kehysriiheen mennessä näin tapahtuisi

ammatillisen koulutuksen aloituspaikkaesityksenkin jälkeen aloituspaikkoja on selvästi kaikkein vähiten uudellamaalla metropolialueella ja totta kai aloituspaikkoja pitää lisätä sinne missä nuoria on niitä aloituspaikkoja hakemassa

siihen pitää saada sitoutettua myöskin muut opettajat mielellään koulun koko henkilökunta

hallitusohjelman mukaisesti me tuomme sinne tuloksellisuusmittareita ja muita joilla vahdimme ja kehitämme opetuksen ja koulutuksen laatua

haluan nyt erityisesti korostaa ja painottaa sitä että meillä on paljon työttömyyttä meillä on paljon turvattomuutta ihmisten keskuudessa

arvoisa puhemies

niinpä meidän sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa on nämä korjausesitykset tehty

edustaja mattilan kysymys koskien tätä ruokakasvatusta ruokakulttuuria suomalaisissa niin peruskouluissa kuin oppilaitoksissa laajemminkin on mielestäni hyvinkin tärkeä

taitaa olla vaalit lähellä kun teitä kuuntelee

arvoisa puhemies

nyt te toimitte vallan toisella tavalla

ettekö te myönnä sitä että nyt olisi tarvetta tehdä oikeudenmukaisempaa tulonjakopolitiikkaa eikä vedota tähän vanhaan ajatukseen että tulojen ja menojen pitää olla tasapainossa

mitä lukioverkkoon tulee niin tarkoituksemme on tehdä yhdessä lukioverkon omistajien kanssa tämä lukioverkon kehittämisohjelma

tämä edellyttäisi nyt hallitukselta äärimmäisen tarkkaa huolellista oikeudenmukaisuuden tunteen ymmärtämistä

viime hallituskaudella sosialidemokraattien yksi silmäterä oli tämä varhaiskasvatuslain uudistaminen joka tehtiin lasten parhaaksi

teillä pääministeri ei ollut mahdollisuutta olla paikalla kun kävimme keskustelua koulutuspoliittisen välikysymyksen ympärillä

sen takia tässä on jouduttu näitä aloituspaikkoja myöskin alueellisesti tasaamaan mutta kuitenkin niin että suhteellisesti edelleen lapin itä suomen keski suomen asema säilyy hyvänä

olen eri yhteyksissä puhunut paljon ja nostanut esille peruskoulun osalta laajemminkin arvokasvatuksen mutta myöskin tapakulttuurin ja näen että hyvät ruokailutavat hyvä monipuolinen ruoka riittävän ajan varaaminen kouluruokailulle niin että se mahdollisuuksien mukaan myös tapahtuisi valvotusti on mielestäni erittäin tärkeä asia

emme ole poistamassa pienten lukioitten tukea sillä tavalla että pyrkimyksemme olisi karsia pienten lukioitten määrää mutta käytännössä on selvää että pieniä lukioita tulee yhdistymään

minun mielestäni nyt tämä käyty keskustelu jossa nyt kiistatta kuitenkin eläkeläisiä kohdellaan eri tavalla kuin palkansaajia oikeutetusti loukkaa heidän oikeustajuaan

maan hallitus ei näytä kuulevan tai ymmärtävän mistä on kysymys mutta me oppositiopuolueet annamme suuren arvon vain kaksi kättä kampanjalle ja kamppailu jatkuu

sehän muodostaa tämän hoidon hoivan ja kasvatuksen kokonaisuuden jolla parannetaan lasten oppimisen edellytyksiä koulutuksellista tasa arvoa syrjäytymisen ehkäisyä oikeutta leikkiin ja kulttuuriin

tässä on se kaula ja te maksatatte nuorisolla nyt tämän laman kustannukset

hallitukselle ja minulle kaikkein tärkein asia näitten aloituspaikkojen suhteen on se että turvataan työvoima ammattitaitoinen työvoima eri puolille suomea

aikanaan kun suomessa tehtiin päätös laajemminkin että näistä ammatillisista erityiseläkeiistä luovutaan siinä tehtiin virheitä tehtiin kohtuuttomuuksia aivan niin kuin tehtiin muissakin maissa

ja lopuksi kysyn kun ministeri stubb on myöskin kokoomuksen puheenjohtaja

osa tulee tekemään yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa

hän ei ole minulle sukua

tämäkin keskustelu nyt on osoittanut sen minkä takia ihmiset ovat niin epävarmoja ja huolissaan omasta tulevasta eläkkeestään

miksi kokoomus nyt sitten on kaikkein eniten vastustamassa tässä yhteydessä juuri eläkkeensaajien verotuksen kohtuullistamista ja oikeudenmukaistamista

vuorineuvos gustavson oli erittäin huolissaan näistä koulutukseen ja tutkimukseen tehtävistä leikkauksista ja säästöistä

en halua pitkittää tätä keskustelua joka sinällään on arvokasta ja tärkeää kun koulutuksesta ja osaamisesta puhutaan mutta mielelläni totean että edustaja hoskonen oli kyllä siltä osin ihan oikeassa että kyllä nämä käsittelymaksut olisivat voineet kohtuudella tulla jo aikaisemminkin voimaan ja käyttöön

alan tutkimukset ovat osoittaneet että liian isot ryhmät heikentävät lasten sosiaalisia taitoja sekä keskittymis ja oppimiskykyä

sen vuoksi olen myöskin itse nyt viime viikkoina perehtynyt myöskin paikallisesti tilanteeseen

nyt kun tuntijakoa uudistetaan ja sen jälkeen myöskin opetussuunnitelmia tulen huolehtimaan siitä että noin laajasti ottaen tähän ruokakasvatukseen tullaan kiinnittämään opetussuunnitelmaperusteissa huomiota

mutta niitä on myöskin osattu ja voitu korjata ja niin myöskin suomessa pitäisi tehdä ja minusta se korjausliike tulisi aloittaa palomiesten kohdalta

meillä on yhteiskunnassa muutenkin nyt semmoinen ilmapiiri on paljon pelkoa ja turvattomuutta johtuen tästä vakavasta työllisyys ja taloustilanteesta

ettekö te voisi ottaa nyt edes tässä asiassa myöskin tällaista osaamisloikkaa ja myöntää sen että nämä koulutukseen kohdistetut säästöt ovat kohtuuttomat

muun muassa olin toissa viikolla lapissa kolme työpäivää

osansa saavat kannettavaksi myös lasten parissa työskentelevät ammattilaiset

pidin niin tärkeänä perehtyä lapin työvoimatilanteeseen kasvunäkymiin matkailun kaivosteollisuuden osalta ja olen nyt sillä tavalla kartalla että rohkenin siellä paikallisesti luvata että näitä aloituspaikkaleikkauksia tullaan kohtuullistamaan

nyt kun on ollut vähän näitä katumisviikkoja takana on esityksiä peruttu arvioitu uudelleen niin eikö nyt ole oikea hetki myös tehdä lasten oikeuksien kannalta tämän varhaiskasvatuslain uudelleenarviointia

kuten myöskin tuossa tutkimuksessa todettiin ja kävi ilmi ellei tätä eläkeikää lasketa niin reilun viiden vuoden päästä kolmannes palomiehistä ei kykene pelastussukeltamaan

tässä kohtaa voi ihan semmoista itsekritiikkiäkin suorittaa niitten kohdalta jotka nyt vallan kahvassa ovat olleet mutta meillä on tunnetusti herkkyyttä tehdä sellaisia päätöksiä jotka nyt esimerkiksi tässä tapauksessa kohdentuvat eu ja eta maiden opiskelijoille joista kuitenkin hyvin monet lähtevät aika ankeista olosuhteista mutta sen takia se käsittelymaksu asetettiin myöskin varsin maltilliselle tasolle

suomalaisilla varsinkin äideillä ja isillä on suuri huoli leikkausten vaikutuksista mutta tämä hallitus ei näytä olevan niitä kaikkein lapsiystävällisimpiä valitettavasti

kyllä tämä on hallituksen linja että nimenomaan lähdetään siitä mikä se alueellinen paikallinen työvoimatarve on ja suhteutamme nuorisoikäluokan koulutuksen siihen

olematta mikään palomiestoiminnan asiantuntija ymmärrän ja on itsestäänselvää että eri paloasemille asettuu lähes mahdoton tehtävä organisoida päivystysvuorot niin että siellä olisi riittävästi operatiivisiin tehtäviin kykeneviä palomiehiä

nyt tällä toimenpiteellä hallitus on vaarantamassa lähikuukausina olevat työmarkkina ja tulopoliittiset neuvottelut ja ratkaisut

se on kyllä tässä salissa sanottu aikaisemminkin ja olen varovainen sanomaan sitä uudelleen koska tiedän että keskustassakin halutaan tehdä vakavaa koulutus ja sivistyspolitiikkaa

tämä on myöskin kansalaisten turvallisuuden kannalta asia joka eduskunnan tulee ottaa nyt vakavasti käsittelyyn

peruskoulu on ollut pitkän koulutuspoliittisen urani ja työni silmäterä

mutta niin kuin tuossa pääpuheenvuorossani sanoin niin meistä ei kukaan ihan tarkkaan tiedä kuinka paljon näitä kepillä jäätä koettelevia hakijoita on tullut mutta mieluummin puhutaan tuhansista kuin sadoista jotka eivät välttämättä pyrikään ammattikorkeakouluun tai yliopistoon vaan haluavat tulla suomeen mikä nyt ei sinälläänkään väärä asia ole

eihän niitä päätöksiä ole tehty ilkeyttään siellä vaan sen takia että siellä väki väheni lapset vähenivät ja kunnat joutuivat taloudellisista syistä tekemään näitä päätöksiä

tässä mielessä nyt tämä aloite jonka myös olen allekirjoittanut on äärimmäisen tärkeä ja se on syytä ottaa vaka vasti

olen myös eduskunnassa työelämä ja tasa arvovaliokunnan varapuheenjohtaja ja tiedossani on se että myöskin kansainvälinen työjärjestö ilo on esittänyt kantanaan näkemyksensä että juuri palomiehet olisivat oikeutettuja täyteen eläkkeeseen merkittävästi nuorempina kuin useiden muiden ammattien edustajat

tässä suhteessa se mitä hallitus nyt on tekemässä niin minun opetusministeriaikanani ei tulla lakkauttamaan ja lopettamaan niin paljon peruskouluja ala ja yläasteita kuin tapahtui keskustan ollessa vallassa

arvoisa puhemies

ja vetoaisin keskustaan kokoomukseen oppositiopuolueisiin että nimenomaan pk sektorilla meillä on nyt tarjolla muun muassa oppisopimuskoulutuspaikkoja erinomaisella taloudellisella tuella niin kuin työministeri sanoi

neuvottelutulos hallitusohjelmasta muistuttaa enemmän keskikokoisen eduskuntaryhmän kesäkokouksen julkilausumaa kuin vakavasti tehtyä hallitusohjelman tarkistusta

olin silloin onnellinen opetusministeri

mutta ei kelpaa

arvoisa puhemies

nyt sipilän hallitus on päättänyt luopua perusopetusryhmien pienentämiseen viime vuosina suunnatuista erityisavustuksista

me olemme lisäämässä koulutuksen kehittämissuunnitelman mukaisesti aloituspaikkoja hoito ja hoiva alaan

toisena asiana lyhyesti vielä se että minä toivoisin että keskustapuoluekin antaisi arvoa esimerkiksi tälle työmarkkinaratkaisulle jonka hallitus itse asiassa kätilöi

arvoisa puhemies

se on väärä arvovalinta

arvoisa puhemies

hallitus siirtää tärkeitä päätöksiä tulevalle hallitukselle

totta kai oppilaitoksissa on tärkeää se että valittavat nuoret ovat motivoituneita ja päteviä niihin vaativiin hoito ja hoiva alan tehtäviin joihin he tutkintoa tulevat suorittamaan

puheenjohtaja kiviniemen olisi pitänyt rohkeasti tarkistaa hallituksen linjaa ja korjata hallituksen virheitä

näin kiistanalaisen poliittisesti ja yhteiskunnallisesti erittäin merkittävän uudistuksen käsittelyssä pitäisi ehdottomasti ministerien olla paikalla

lisäksi yhtä tärkeää ryhmäkokorahan kuntia ohjaava vaikutus on ollut huomattavasti tätä suurempi

arvoisa puhemies

mutta puhemies kun hallitus teki hallitusohjelman kolme vuotta sitten maassa oli tilanne vallan toinen

nyt pitää muistaa se että kun keskustelemme subjektiivisesta päivähoito oikeudesta keskustelemme lapsen oikeudesta saada hyvä hoiva ja kasvatus

näin tulee oppositioltakin vastuullinen hyvä kysymys

sosialidemokraatit ovat olleet aktiivisia tuomaan bruttokansantuotekäsitteen rinnalle ja tilalle monipuolisemmin kansalaisten hyvinvointia ja ympäristön tilaa kuvaavia mittareita

mitä tulee sosialidemokraattien linjaan tässä kysymyksessä me olemme ryhmäkokouksessa päättäneet että tässä asiassa edustajilla on vapaat kädet

meillä on tarkoitus nyt osana yhteiskuntatakuuta uudistaa myöskin ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintajärjestelmää niin että jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle on opiskelupaikka lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa

sen poistuttua ryhmäkoko tulee oajn mukaan olemaan kuntien keskeinen leikkauskohde ja ryhmäkoot tulevat kasvamaan räjähdysmäisesti

arvoisa puhemies

tässä tietysti päävastuu on oppilaitoksissa jotta voidaan tämä valinta oikealla tavalla tehdä

kyllä tämä nyt on ennätyksellisen epä älyllistä puhetta hallituspuolueitten taholta ettei tämä miljardin aukko sosiaaliturvassa vaikuttaisi esimerkiksi sata komitean työn edellytyksiin

arvoisa puhemies

jäin miettimään missäköhän näissä olen sitten paras

johtuikohan viime viikon kyselytunnin vahvasta keskustelusta että hallitus lupaa aktivoitua harmaan talouden suitsimisessa muun muassa lähetettyjen työntekijöiden verovastuun tehostamisessa ja tilaajavastuulain parantamisessa

mielestäni tähän kauppojen aukiolon laajentamiseen suomessa ei ole tarvetta aukioloaikojen selkiyttämiseen kyllä

nyt on arvioitu alueellisesti mikä on työvoiman tarve

arvoisa puhemies

olen jo aloittanut tämän yhteistyön niin ammattikorkeakoulukentän tiedekorkeakoulujen kuin lukion ja ammatillisten oppilaitosten edustajien kanssa

ja minulle joka olen aikanaan nuorempana käynyt myöskin kansankorkeakoulun sopii hyvin se että tässä yhteydessä rinnastetaan myöskin kansanopisto joka voi olla erityisen hyvä koulutuspaikka monelle nuorelle

en ota nyt kantaa tähän opetusministeritehtävään mutta sen uskallan sanoa että olen kyllä siinä ollut ja olen ammattimies mutta uskon että tämä tuleva opetusministeri krista kiuru on sitten ammattinainen siinä että näin mennään

olen tullut myöskin julkisuuteen esityksellä että näissä kehysriihineuvotteluissa me välttämättä tarvitsemme niin nuorten kuin aikuistenkin oppisopimuskoulutukseen lisää voimavaroja pääosin johtuen tästä vaikeutuneesta talous ja työllisyystilanteesta

tämä tulee johtamaan niin kuin jo puheenvuorot ovat osoittaneet kaupan rajuun voimakkaaseen keskittymiseen joka ei ole ilmastopoliittisesti kaupunkisuunnittelun ei vanhusten ei autottomien ei liikuntarajoitteisten ihmisten kannalta ollenkaan se kehitys jota esimerkiksi minä haluaisin olla tukemassa tai viemässä eteenpäin

millä edellytyksillä he voivat arvioida työvoiman tarvetta alueellisesti paikkakunnittain

hyvä näin

sitten on nyt pakko kun puhutaan eläkkeistä todeta eilinen eläkeleikkaus ja kaappaus mikä tapahtui

kiitos tästä tärkeästä kysymyksestä

hallitus on epäonnistunut vakavalla tavalla työllisyyspolitiikassa

laajalti suomessa on puhuttu viime viikkoina ja kuukausina oppisopimuskoulutuksen tärkeydestä sen laajentumisesta ja myöskin osana tätä nuorisotakuuta

minusta tämä on suoraan sanoen epäisänmaallista toimintaa suomalaisia työttömiä ja lomautettuja kohtaan

mitä ylisuurista opetusryhmistä seuraa

sos

mitä tulee tähän ammattikorkeakoulujen opetuksen laatuun niin se on keskeinen osa kun me nyt käynnistämme ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmän uudistamisen missä yhteydessä ammattikorkeakoulujen rahoitus siirtyy valtiovallalle

oppimistulokset laskevat